arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan suomella on ollut hyvä rooli etyjissä ja toivotaan että se jatkuu

me tiedämme että tätä lakia ovat tehneet ympäristöministeriön virkamiehet hyvin voimaperäisesti vuosien ajan ja on heidän kunniakseenkin nyt asiallista että se lopulta on tullut tähän vaiheeseen jolloinka se voidaan hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä ja varmasti sitten myös toisessa

siihen tämä hallituksen esitys ei asetu se ei siihen sisään mahdu se on siihen mahdoton

kun annetaan velvoittavaa lainsäädäntöä liittymään kaukolämpöön niin silloin pitää tarkastaa myös sitä millä tavalla kaukolämpö tuotetaan

tästä on aivan selvä yleinen mielipide ja varmasti niin kuin ed

nimenomaan pitäisi pystyä tähän ongelmaan myös puuttumaan ja tämä onkin yksi sellainen haaste joka kuuluu ministereille mielestäni

kaasua on aina virrannut maksut on maksettu ongelmia ei ole ollut

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

nämä ovat kysymyksiä joista koko euroopassa keskustellaan pitääkö siellä eurooppalaisten olla vaiko ei nimenomaan afganistanissa sotilaallisessa kriisinhallinnassa joka on pitkälti käytännössä sodankäyntiä

kyllönenkin totesi suomen metsiin mahtuvat sekä eläimet että ihminen

toinen kysymys liittyy nimenomaan rakennetun asuntokannan energiataseeseen

itse henkilökohtaisesti ymmärrän metsästys aseen ymmärrän urheiluammunnan aseen kilpailuammunnan aseen ja sen että siinä välimaastossa kun esimerkiksi pyydetään minkkejä loukulla niin jollakin aseella pitää sinne loukkuun mennyt eläin lopettaa kivuttomalla tavalla asiallisesti ja sitten armeijalla on tietysti omat aseensa

arvoisa puhemies

kähkösen vertailu kumpi on tärkeämpi mielestäni ei ole oikein järkevää

yksi tuolloin tietysti silloinen oppositiopuolue keskusta oli vastaan silloinen skl myös ollessaan oppositiopuolueena vihreistä kaksi kansanedustajaa ed

muun muassa saksassa juuri viime viikolla oli tilaisuus käydä berliinissä sikäläinen julkisuus oli täynnä tätä kysymystä koska saksan kolme sotilasta saapui sinkkiarkuissa

puhemies

pulliainen ja ed

itse kerron vain sellaisen esimerkin että kun minulla on ollut potilas edessäni ja kun on ollut tämä tilanne ja on ollut monta kertaa olen nyt sitten aina käynyt tämän keskustelun ja pitänyt tietysti aktiivisesti mielessä tämän asian

kansainvälinen politiikka jossa suomi on tietysti mukana on tai sen pitäisi olla väline ihmisoikeuksien edistämiseksi

vai olla se yleensäkin laajalla sektorilla edistetään terveyttä lisätään tietoa aktivoidaan ihmisiä on vaikuttava tapa ja mielestäni myös ajallisesti pitemmälle vaikuttava kuin esimerkiksi kunto ohjaajan taikka kuntohoitajan fysioterapeutin tai tämän tyyppisen henkilön antamat palvelut

ei se näytä kovin kauniilta sekään

siis se on kerta kaikkiaan sillä tavalla että ei mihinkään muuhun kuin niihin tarkoituksiin jotka äsken luettelin voitaisi ajatella aseenkantolupa myönnettävän

se on toki selvää että tämä prosessi aktivoi lääkärit yleensäkin niin että sen pitää mielessä

ne perustelut olisikin tietysti hyvä katsoa vielä millä perusteilla tosiaan tuolloin vastustettiin tätä euromaailmaa

yk on varmasti tärkeä ja se että suomi ei ole kaikkia ykn sopimuksia vielä esimerkiksi ilon kohdalla allekirjoittanut ratifioinut myös vammaisten puolella on tällainen ratifioimaton sopimus herättää tietysti kysymyksiä miksi

arvoisa herra puhemies

mutta itse varsinaiseen kysymykseen

täällä nyt tietysti keskustellaan aika laajalla säteellä terrorismista rikollisuudesta ja suomen poliisin kyvykkyydestä

sitten kun oli potilas joka ihan selvästi ei henkisiltä eikä ehkä fyysisiltäkään ulottuvuuksiltaan enää ollut ajokykyinen niin totesin että nyt tämä kyllä pitää ilmoittaa poliisille että jos jätät kortin tänne

hakeahan saa mutta myöntää ei pidä

arvoisa puhemies

jätteen luonteesta kertoo paljon se että bill gates taitaa olla henkilö joka omistaa eniten maailmassa käytöstä poistettuja kaatopaikkoja eli siellä on melko paljon sitten myöhemmin käyttöön otettavia hyvinkin arvokkaita raaka aineita

kähkönenkin totesi että pitää olla kylliksi budjetissa varoja niihin ja sitten vielä tämä omavastuuosuuden alentaminen vastaisuudessa olisi tavoite

tällä hetkellä ollaan tekemässä virhe siinä että lähdetään jälleen hyvin laajalla tavalla tukemaan pankkeja tuetaan samalla myös vanhan käytännön jatkumista

mutta tämä sisäinen turvallisuus johonka ulkoisen turvallisuuden lisäksi tämä keskustelu liittyy on tietysti sellainen ensisijaisesti aivan muulla tavoin kuin erilaisilla biotunnisteilla hoidettava asia

taikka on omaa maata jnp

se on myös tärkeätä että se tehdään hyvässä yhteisymmärryksessä selitetään potilaalle asia

mutta kansainvälinen politiikka on myös talouspolitiikkaa ja suomeen on rekisteröitynyt melkoisia kansainvälisiä toimijoita vaikka niiden omistus onkin paljolti suomen rajojen ulkopuolella

sitten varsin iso osa näistä korvauksista tulee arvioinnin mukaan jolloinka kannan arviointi on se joka vaikuttaa suoraan niihin

tärkeätä on tietysti myös katsoa kohden eli kohde yleisöt joita ylittää ne kohdeyleisöt joidenka tietoisuutta pyritään kehittämään terveyden hoitamisessa ja edistämisessä

ja niin kuin täällä todettiin huolimatta siitä että tämä tuki on vaiheittainen ja seurataan miten kreikka omat velvoitteensa täyttää jos se ei niitä täytä sama ääni on jälleen salissa eli pitää toki tukea jatkaa koska muuten on valtion olemassaolo kyseenalainen tapahtuu katastrofaalinen konkurssi valtion kaatuminen

mielestäni kyllä metsästäjät ovat pikkasen jäävejä näissä kanta arvioissakin sen mukaan jos ajatellaan että siitä lähtee tämä verottamisen määrä

nokia on tällainen stora enso upm eli vanhan kymi yhtiön ja muiden suomalaisten puunjalostusyhtiöiden jälkeläinen

sanon tämän vain taustaksi tälle koko keskustelulle

arvoisa puhemies

kyllönen esittivät avioliittolain muuttamista niin että avioliittolaista voidaan tehdä sukupuolineutraali

arvoisa rouva puhemies

näin ollen tuosta mitä ed

mistä me ympäristövaliokunnassa olemme olleet hyvin tyytyväisiä on tietysti se että nyt yksityiset kaatopaikat on otettu verotuksen kohteeksi

ovatko vaatimukset ylimitoitettuja on tärkeä kysymys ja siksi toivonkin että tällainen keskustelu käydään täällä salissa ja toivottavasti aikanaan valiokunnissakin jotta turhilta ylilyönneiltä vältytään ja saadaan asiallinen pohja sille asialle

esimerkiksi indonesiassa upm on aikoinaan toiminut varsin kyseenalaisella tavalla vähän ihmisten oikeuksia polkien ollen mukana siis sumatralla riau pulp and paper company nimisessä yrityksessä josta se kylläkin sitten pääosin on luopunut siinä mielessä pääosin että sen yhteydet esimerkiksi raaka aineiden käytön suhteen ovat jossakin määrin vielä epäselviä

pahimmillaan tilanne sitten menee sen tyyppiseksi kuin johannesburgissa tai jossain muualla missä rikkaus ja köyhyys erotetaan hyvin tarkoin ja käytetään myös hyvin pitkälle kehitettyä teknologiaa

se olisi ihmisoikeuskysymys ja ajattelen niin että se tuskin kenenkään oikeutta tai myöskään vakaumuksia rikkoo kun ajatellaan erilaisia avioliittomuotoja mitä on olemassa

tästä on ympäristövaliokunta useamman vuoden aikana muistuttanut budjettikäsittelyn yhteydessä erilaisten jäteverojen käsittelyissä ja jätelain osittaisen uudistuksen yhteydessä

kyllä ollaan silloin jo sijoituspaikan suhteen myöhässä kun toiminta on sijoittunut ja taas tämän lupamenettelyn olisi pitänyt jo tämä sijoittuminen se arviointi minne se toiminta ohjataan ja sijoitetaan pitää etukäteen sisällään

kyseessä on kuitenkin tähän talousjärjestelmään liittyvä epävakaus joka nyt tulee hyvin selkeästi esille

no sitähän tapahtuu koko ajan

mutta kun te siteeraatte eduskunnan pääistuntosalissa kansanedustajaa niin siteeraisitte sitten edes oikein

se on sille ominaista tämä epävakaus

mäkisen toinen käsittely on

ja kun ehkä jää huonosti mieleen kun kuuntelee niin olisi hyvä sitten odottaa vaikka hiukan että pääsee lukemaan mitä on todella sanottu

siellä tapahtui sademetsien tuhoamisen lisäksi myös ihmisoikeusloukkauksia

tänä kesänä hyväksyi mietintönsä tämän lausumaehdotuksensia

olen samaa mieltä näistä käsiaseista että niitä voidaan toki rajoittaa tai niiden hankintaa miettiä mutta ei se ase sinällänsä vaaralliseksi tee

rekisteröidyssä parisuhteessa syntyy perheyhteisö jossa on mahdollisesti lapsia tai lapsi ja jo tällöin

arvoisa puhemies

siellä käydään sotaa aika tavalla taloudellisilla arvoilla joissa ovat maksuna usein esimerkiksi strategiset metallit hyvin tärkeät metallit kuten coltan uusi metallinimi nimenomaan niille vasta nyt

tässä ympäristövaliokunnan lausunnossa ikään kuin varsin varovaisesti viitataan siihen että ympäristövaliokunta katsoo että valtiovarainvaliokunta arvioisi hallituksen esityksessä olevan jätteenpolton verottomuutta ja sen perusteita

ei tilastoida

ihan lyhyesti

arvoisa puhemies

hallitus on tehnyt hyvän esityksen

totean että hallitus ei vastaa välikysymykseen

arvoisa puhemies

tämä esitys voisi varmasti olla vieläkin parempi mihin ed

sen ymmärrän että lääkärit eivät halua ottaa tämmöistä vaativaa vastuuta mutta tänä päivänä poliisi joutuu sen kuitenkin tekemään eikä poliisilla ole koulutuksellisesti yhtään sen parempia lähtökohtia kuin lääkärilläkään arvioida ihmisen henkistä tilaa

yrttiaho on kannattanut lähtee siis näitä koskevista pykälämuutoksista

kun tällaisessa yhteisössä on osapuolena lapsi niin hänen turvallisuutensakin näkökulmasta tämä mahdollisuus ottolapseksi ottamiseen tämä sisäinen adoptio on perusteltu asia

pääministeri vanhasen puheenvuoron toisen sivun ensimmäisessä kappaleessahan sanotaan kyllä sinänsä selkeästi se asia mistä tässä on kysymys

kuitenkin tämä jätteenpolttoluukku on nyt sitten veroton tie jätteen hävittämiseen

tupakka on joka tapauksessa terveyden kannalta äärimmäisen ongelmallista ja se ongelma ei ole ainoastaan solumuutokset pahanlaatuisen kasvaimen suuntaan ja sen tyyppiset asiat vaan nimenomaan verenkiertoon erityisesti sillä on jo kaikkien mielestä niin että mielestäni kaikkein suurin vaikutus